edustaja pekkarinen tuossa kertaili hyviä uutisia ja aloitetaan nyt ilon kautta myös tämä puheenvuoro

hallituksen toimestahan viime syksynä tehtiin hyviä ratkaisuja uutisia kun turpeen verotusta alennettiin ja metsähakkeen tukea nostettiin tämän vuoden alusta

puun käyttöä voidaan lisätä suomessa merkittävästi ja suurimmassa osassa maata hakkuupotentiaali ylittää merkittävästi puuaineksen kysynnän

mutta suomessa on alueellisia eroavaisuuksia monissa asioissa pohjalainen on vähän erilainen kuin savolainen ja päinvastoin

samoin metsähakkeen käytössä

tämän keskustelun perusteella voidaan päätellä että tämä hallituksen esitys tulisi kohtelemaan suomen eri osia eri tavoin

kerroin jo tuossa esimerkiksi pohjalaismaakuntien tilanteen siellä rankapuuhaketta käytetään hyvin paljon

rannikkosijainti rajoittaa metsäenergian hankinta aluetta jos nyt tekee mieli kuvaharjoitusta kartasta niin merellä puu kasvaa huonosti edelleen tälläkin hetkellä

meidän alueellamme kannot latvusmassa pienpuu ja niin edelleen on käytännössä hyödynnetty täysimääräisesti

lisäksi tähän on syytä huomioida se että eri puolilla suomea toimivat pienyritykset ovat investoineet satoja miljoonia euroja metsäkoneisiin hakkureihin kuljetuskalustoon ja niin edelleen ja mikäli nyt esitetty metsähakkeen tuen rajaus tehtäisiin näin kuin on esitetty on riski että osa tehdyistä investoinneista saattaa jäädä tarpeettomiksi ja metsähakkeen hankintaketju joutuu vaikeuksiin

tämän toisen kansalaisaloitteen ajatus vaikuttaa jopa sympaattiselta

uudistan vielä kerran sen näkemyksen myös että tämän hallituksen esityksen valmisteluvaiheessa siis jo viime syksynä näitä metsäteollisuuden ja energiateollisuuden näkökulmia on pyritty hiomaan yhteen mutta siellä ei ole sitten sellaista valkoista savua piipusta tullut että se oltaisiin voitu sellaisenaan ottaa hallituksen esitykseen mukaan

vanhana bändimiehenä en tosin niin ansioituneena kuin täällä eräät olen hyvinkin huolissani tekijän asemasta ja oikeuksista

se että tähän on ryhdytty valmistelemaan näitä kahta lausumaa kertoo mielestäni jo sitä viestiä että tulee huolehtia siitä että nämä kustannukset pysyvät kohtuullisella tasolla

tässä aloitteessa on monia kysymyksiä joita on syytä valiokunnassa nyt tarkkaan arvioida

työpaikat mitä tapahtuu oppimateriaalituotannolle ja sen tulevaisuudelle ja onko tässä riski että tämäntyyppisellä aloitteella ja sen eteenpäin viemisellä suomesta tehtäisiin jonkinmoinen turvasatama piratismille

asiantuntijakuulemiset valiokunnissa ovat nyt avainasemassa ja a ja o ovat oikeastaan ne kaksi asiaa mitkä ovat tulleet esille

itse en ole tämmöisten tarkastusten asiantuntija mutta vaikutti siltä että edustaja mölsä on ja jos hän kertoi että tässä on tämmöinen näkymä että nämä kustannukset ovat laskemassa niin sehän olisi positiivinen asia

huomion kiinnittäminen näihin tukitasoihin ja tämä byrokratiahaaste ja vielä kerran se alueellinen näkökulma miten tämä hallituksen esitys kohtelee suomen eri osia

mutta kun edustaja savola kysyi mikä on se sopiva taso niin ainakin omasta mielestäni tässä mietinnössä arvioitu hintahaarukka on aika korkea

me tarvitsemme vielä tosiaan tulevaisuudessa kaikki uudetkin ikäluokat tekemään töitä

edustaja lipponen pahoitteli puheenvuorossaan oppivelvollisuusiän noston perumista

kun itse olen virkavapaalla oleva erityisopetuksen rehtori niin minä en kyllä tätä päätöstä pahoittele

arvoisa puhemies

puhua sotilaskurinpitolain uudistamisesta kun puolustusvoimissa myllertävät tänään muutkin megaluokan asiat joita edustaja savola omassa puheenvuorossaan toi esille

mutta tästä hallituksen esityksestä haluaisin todeta että se on perusteltu ja on paikallaan ajanmukaistaa sotilaita koskevaa kurinpitolainsäädäntöä

kurinpitoasioista puolustusvoimissa valtaosahan on esityksenkin mukaan luonteeltaan vähäisiä ja johtuu usein ehkä varusmiesten ajattelemattomuudestakin

arvoisa puhemies

ensimmäisen kansalaisaloitteen käsittely eduskunnassa on nyt siis edennyt kansanvallan henkeä noudattaen takaisin isoon saliin

rangaistusten osalta yksi oikeuslaitoksen haaste on ollut se että tuomiot samasta rikoksesta rikkeestä vaihtelevat eri puolilla suomea toki asteikkojen puitteissa mutta kuitenkin

tässä sotilaskurinpitolaissa evästäisin asiaa siten että samalla kun huolehditaan siitä että esimiehillä on tarvittava toimivalta ja kurinpitomenettelyn kohteena olevalla on turvattu oikeudellinen asema myös esimiesten antamat rangaistukset ovat linjassa eri varuskuntien ja aselajien välillä eli suomeksi sanottuna samanlaisista töppäyksistä samanlaiset rangaistukset riippumatta siitä missä

näin ollen toteutettu maa ja metsätalousvaliokunnan toimintamalli ei ole suoraan sovellettavissa tulevien aloitteiden käsittelyyn vaikka tuulenhalkojana valiokuntamme on toiminut

keskustelu päätöksen voi myös nousta jos hyväksytään ja siellä ja lakivaliokunta on ollut peruslaki oli kun hallintovaliokunnan puolustusvaliokunnan on palvelee

arvoisa puhemies

valiokunnan johtopäätös asiantuntijakuulemisen perusteella on selkeä

liberaaliryhmä alde johon keskusta siis kuuluu niin kuin täällä on todettu on asettanut eu vaalitavoitteekseen maataloustukien pienentämisen maailmanlaajuisesti

miksi näin ei tapahtuisi suomessa koska kysyntä maailmalla on vakaa riippumatta siitä tuottaako suomi turkiksia vai ei

haluaisinkin tietää haluaako alde keskusta siis avata päätetyn cap uudistuksen seuraavalla parlamenttikaudella kun teidän ohjelmassa puhutaan jatkuvasta cap uudistuksesta

arvoisa puhemies

elinkeinon kansantaloudellinen merkitys on kiistämätön tuotannon korkea kotimaisuusaste tuhannet työpaikat ja satojen miljoonien eurojen vientitulot

entä millaisella kokoluokalla alde haluaa pienentää eun maatalouteen suuntautuvaa rahoitusta

tiedän että tarkkoja lukemia on vaikea sanoa mutta prosenteissa olisi nyt hyvä suurin piirtein tietää mitä alde keskusta tällä tarkoittaa

kansalaisaloitteen hyväksyminen merkitsisi kuitenkin mittavia korvauksia arvonsa menettäneestä omaisuudesta niiden omistajille

korvaavan toimeentulon kehittäminen ja järjestäminen tuhansille elinkeinosta leipänsä saaville on kuitenkin kohtuuton vaatimus sekä yrittäjämaakunnalle että suomalaiselle yhteiskunnalle

valiokunnan kuulemisessa vahvistui siis näkemys että olemassa olevan lainsäädännön puitteissa on mahdollista kehittää turkiseläinten elinolosuhteita ja hyvinvointia

siitoseläinten virikkeellisyyden parantaminen turkiseläinten pääsy mukaan terveydenhuoltojärjestelmään ja eläinlääkäripalvelujen riittävyys nousivat myös kehittämiskohteiksi

valiokunta kiinnitti huomiota myös turkisalan omaan sertifiointijärjestelmään ja kannustaa sen edelleen kehittämiseen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

niin kuin tuosta edellisestä puheenvuorosta voidaan päätellä taustalla on hyvin inhimillisiä asioita ja siltä osin hallituksen esitys on perusteltu

arviointi ehdotetaan kohdistettavaksi rakennuksiin joissa niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä oleskelee suuria määriä ihmisiä

sen lisäksi arviointivelvollisuus kohdistuisi maneeseihin jotka tulivat tuossa edellisessä puheenvuorossa mainittua ja laajarunkoisiin eläinsuojarakennuksiin

ympäristövaliokunta on jo mietinnössään todennut että kustannukset arvioinnista voivat nousta huomattaviksi riippuen arvioitavasta kohteesta

tästähän ensimmäisen käsittelyn yhteydessä käytiin keskustelua ja siinä tuli esille kyllä sellainenkin näkökulma että ne kustannukset eivät toivon mukaan sitten aivan niin korkeiksi nousisi mitä valiokuntakin oli asiantuntijakuulemisen kautta saanut tietoonsa

mutta joka tapauksessa tämä kustannuskysymys erityisesti eläinsuojarakennusten osalta on tärkeä ja tulee ottaa huomioon

arvoisa puhemies

tämän johdosta ensimmäisen käsittelyn yhteydessä ilmoitin että tähän tullaan tässä toisessa käsittelyssä esittämään kahta lausumaehdotusta jotka nyt sitten seuraavaksi luen

verohallinnolta saadun tulkinnan mukaan tämä sinänsä hyvä esitys ei pidä sisällään turkistaloutta ja alaa harjoittavat eivät sisälly lain soveltamisalaan

eduskunta edellyttää että hallitus selvittää mahdollisuudet tuen myöntämiseen osana maatilatalouden perusparannusavustusjärjestelmää maatilatalouden suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon liittyvien laajarunkoisten rakennusten perusparannustoimien arvioimiseksi ja toteuttamiseksi tilanteissa joissa kustannus muodostuisi yksittäisen maaseutuelinkeinonharjoittajan toimeentulon kannalta kohtuuttomaksi

lausumaehdotus

eduskunta edellyttää että hallitus seuraa laista aiheutuvien arviointikustannusten kohtuullisuutta suhteessa maatalouden kannattavuuteen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi mikäli kustannukset muodostuvat

eläintiheyden harvetessa uusien määräysten myötä kasvatuskapasiteettia oli lisättävä jotta eläinten määrästä ei jouduttaisi tinkimään

poissa edustaja

turkisnahkojen nykyistä korkeaa hintatasoa edelsi seitsemän vuoden jakso jolloin erityisesti ketunnahkojen hinta oli alhainen

markkinaosuuksien lisäämiseksi turkiseläinten kasvatusta suomessa ollaan laajentamassa

edustaja karimäki ei tuossa omassa puheenvuorossaan nähnyt turpeen käytölle oikein tulevaisuutta

pakko todeta että hallituksen sisällä on kyllä toisenlaistakin näkökulmaa tähän asiaan liittyen

voimakkaat hintavaihtelut ovat tunnusomaisia turkisalalle

mahdollisuus korotettuihin poistoihin kohentaisi yritysten taloudellista tilannetta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

nyt olisikin mielestäni tärkeää jotta tämä turvekeskustelu etenisi oikeaan suuntaan laittaa vauhtia tähän soiden luokitteluun jonka tarkoituksena on siis tehdä selkeät pelisäännöt siihen mitkä suot ovat mahdollisia käyttää turvetuotannossa mitkä eivät

korkeampi poistoprosentti suosisi suuria investointeja tehneitä yrityksiä lyhyellä aikavälillä vapauttamalla mahdollisimman paljon pääomaa laajennuksiin

mielestäni juupaseipäs asetelman sijaan on syytä miettiä miten meidän kansantaloudellemme tärkeää elinkeinoa voitaisiin kehittää

arvoisa puhemies

toivon aloitteelleni laajaa parlamentaarista tukea

turvataan suomalainen hyvinvointi ja annetaan ihmisten tehdä työtä

välikysymyksessä kysytään siis mihin uusiin arjen turvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin hallitus on ryhtymässä

kiinnittäisin itse huomiota kotien paloturvallisuuteen

kysyisinkin asianomaiselta ministeriltä

mihin toimenpiteisiin ollaan ryhtymässä että näillä ammatti ihmisillä olisi riittävä kyky tehdä havaintoja senioreiden kodeissa paloturvallisuuden edistämiseksi

arvoisa puhemies

pakollinen ruotsin opiskelu on myöhäisempiä peruja

meillä tulee olla kaksi pakollista mutta vapaavalintaista kieltä

kansainvälistyvä suomi tarvitsee monipuolista kieliosaamista

kannatan siis ruotsin kielen opiskelun muuttamista vapaaehtoiseksi

sama pitää olla toisinkinpäin eli ei myös pakkosuomelle

pidän silti tarpeellisena että kaikki kunnat tarjoavat myös jatkossa mahdollisuuden molempien kansalliskielien opiskeluun peruskoulussa

oli mielenkiintoista kuunnella edustaja rajamäen seikkaperäistä selvitystä kala asioiden historiasta

mielenkiintoisia asioita on ollut ja myös tällä vaalikaudella kalastuslakeihin tullaan käymään tarkemmin käsiksi

kalastuslakia esitetään muutettavaksi niin että kalastusmatkailutilaisuuksiin voisivat ely keskukset myöntää alan yrittäjille määräaikaisen luvan jos osallistujamäärä on enintään kuusi henkilöä

esitys on hyvä ja on erityisesti syytä nostaa esille maa ja metsätalousvaliokunnan yksimielinen näkemys asiasta mikä kalastusasioissa on varsin harvinaista herkkua

arvoisa puhemies

lupa asiat ovat kuitenkin olleet ongelmallisia koska vesialueiden omistus on hajanaista ja vaikeuttaa lupien hakemista

hallituksen esityksellä on myönteisiä työllisyysvaikutuksia pienyrittäjyyteen mikä kokoomuksen näkökulmasta on aina tervetullut asia

lupa kalastusopastoimintaan voidaan edellytysten täyttyessä myöntää jatkossa kalastusoikeuden haltijan tahdosta riippumatta

ymmärrän tietyllä tavalla ahvenanmaan edustajan esittämää huolta tämän tiimoilta mutta minun käsittääkseni perustuslakivaliokunnassa on kyllä se vahvin tietämys mitä suomenmaasta löytyy ja se ainakin minulle henkilökohtaisesti riittää

arvoisa puhemies

aloitteen tekijöillä on kuitenkin esittää joitakin kohtia jotka mielestäni voi saada kuntoon nykyistä lakia päivittämällä

eli tämän asian osalta olen valmis lain täydentämiseen se tuli esille myös tuossa jossain aikaisemmassakin puheenvuorossa mutta kokonaisuudessaan aloitteen sisältö on sellainen että en voi sitä kannattaa